tämä kun oli valiokunnassa valmistelussa tätä mietintöä varten niin me käytimme tähän aikaa hyvin paljon ja asiantuntijoita kuunneltiin monilta eri tahoilta ja oli hyvin monenlaisia mielipiteitä asian tiimoilta

minun mielestäni nämä maallikkotarkastajat näissä pienissä yhdistyksissä ovat todella hyviä siinä mielessä että ne pystyvät seuraamaan ja tietävät sen tilanteen kuinka siinä yhdistyksessä on hoidettu asioita koska he ovat olleet sen yhdistyksen toiminnassa joko mukana tai hyvin lähellä sitä

jos pantaisiin ammattitilintarkastajat tarkastamaan näitä tällaisia pieniäkin yhdistyksiä niin he olisivat hyvin usein ulkopuolisia tulisivat jostakin etäältä eivätkä tuntisi ainoastaan papereiden ja pöytäkirjojen perusteella pystyisivät paneutumaan siihen asiaan

siitä keskusteltiin ja me pitäydyimme tämän mietinnön perusteella tämän lain pohjalla

herra puhemies

todellakin niin kuin ed

jos ajatellaan esimerkiksi meillä alajärvellä tilannetta että esitutkintaan kuultavaksi pitää lähteä seinäjoelle niin sinne tulee etäimmiltään matkaa kaupungin reuna alueilta lähes sata kilometriä ja tämä on suuri kustannuskysymys monestikin

kyllähän tämä lakialoite on ajankohtainen ja ennen kaikkea tietysti perusteltu myös siltä pohjalta että saadaan oikeus toteutumaan tässä suomessa eli ei toteudu tämä uhkakuva mikä tässä esittelyn lopussa oli eli nämä silminnäkijät niin kuin panttaavat omia tietojaan eivätkä lähde esitutkintaan mukaan todistamaan

tällä on varttitunti vaille neljä tuntia kiistelty asiasta josta me olemme kaikki samaa mieltä eli työurien pidentämisestä joko sieltä alkupäästä eli nuorena tai sitten loppupäästä mutta ennen kaikkea vielä kolmas osio on sitten tuo että siinä keskivaiheilla eli keski iässäkin työllisyysmahdollisuuksia parannetaan

mutta arvoisa puhemies esittäisin ministeri hyssälälle kysymyksen voitaisiinko ajatella eläkkeelle siirtymistä sillä perusteella että on ollut tietyn aikaa työelämän palveluksessa aktiivisesti joko työnhakijana tai sitten töissä olevana

tämä edesauttaisi sitä että meillä nuoremmalla iällä lähdettäisiin aktiivisemmin hakemaan töitä ja sitten taas valmistuminen tapahtuisi huomattavasti nopeammin

tämä on ollut mielenkiintoista keskustelua jota on käyty yleisradion toimintakertomuksesta tämän iltapäivän aikana

omassa vaalipiirissäni vaasan vaalipiirissä meillä toimii siellä käytännössä kaksi maakuntaradiota radio pohjanmaa ja radio keski pohjanmaa

niiden ohjelmat päivittäin ovat ajankohtaisia ne ovat paikallisia ja paljon tietoa välittyy ihmisille niiden kautta

kun tätä rahoitusta mietitään nyt kokonaisuutena ja viedään eteenpäin niin hallituksessa kuin täällä eduskunnassakin meidän pitää lähteä siitä että maakuntaradioitten asema tullaan säilyttämään

lisäksi kaavoituksella pitää pystyä tarjoamaan riittävässä määrin erilaisia rakennuspaikkoja jotka palvelevat erilaisia tarpeita

kun kaavoitus tehdään niin silloin kun se on valmis sitä pitää ryhtyä suunnittelemaan välittömästi uudelleen koska tavallaan sen tarpeet ja visiot tulevat muuttumaan

itse tulen maaseutukaupungista

hyvin usein törmää siellä siihen tilanteeseen että jostakin rakennushankkeesta haja asutusalueelle on muun muassa ympäristöviranomaisten kanssa neuvoteltu yhteisymmärryksessä

tämän puheeni otsakkeeksi sopisi erittäin hyvin kulttuurin merkitys ihmiselle

tämä on se jarru minkä me koemme ennen kaikkea tuolla maaseutuyhteisössä

käsitys omasta roolista ja asemasta osana ajan jatkumoa kiinnittää ihmisen ympäristöönsä ja kulttuuriinsa sekä luo hänelle identiteetin jonkin kokonaisuuden osana

ilman vahvaa identiteettiä ihminen ei pysty hallitsemaan elämäänsä ottamaan vastaan uusia vaikutteita ja tietoa eikä tarttumaan uusiin haasteisiin ja kasvamaan niiden myötä

ne löytyvät omasta kulttuuristamme

todellisuudessa oma kulttuurimme ilmenee jokaisen suomalaisen jokapäiväisessä elämässä ja arjessa niin ruuassa tavoissa asumisessa kuin vaatetuksessakin

arvoisa rouva puhemies

nuorten valmiuksiin elämässä vaikuttaa paitsi kodin ja koulun kasvutyö myös nuoren koko kasvuyhteisö sosiaalinen ympäristö ja harrastustoiminta

samoin perinteinen perhe elämä ja kasvatuskulttuuri ovat läpikäyneet isoja muutoksia

internet sähköposti ja kännykkä eivät ole korvanneet ystäviä mutta ovat kylläkin tuoneet muutoksia kommunikaatiokulttuuriimme ja ajankäyttöömme

yhteiskunnan muutospaineet ja murrosvaiheet on tiedostettava jotta osaamme eliminoida uusien mahdollisuuksien mukanaan tuomat lieveilmiöt

muistan jo pienestä pojasta saakka sellaisen sananparren jossa todetaan että oma maa mansikka muu maa mustikka ja tämä pitää todella paikkansa oman ruokahuollon oman elintarvikepolitiikan suhteen

jokainen sukupolvi kirjoittaa omaa historiaansa puhuu omaa kieltään nauraa eri asioille kuin edellinen sukupolvi ja tekee asioita joista edellinen sukupolvi vasta unelmoi

jos ajatellaan sitä että suomi olisi tuontielintarvikkeiden varassa ja jossakin maailmalla josta meille tuotaisiin ruokaa tapahtuisi jonkinlainen luonnonkatastrofi mullistus myrskyjä kuivuutta rankkasateita niin kyllähän todella voidaan sanoa että olisimme hakoteillä sen asian suhteen

suomi sivistysyhteiskuntana rakentuu osaamisen tiedon ja luovuuden varaan

tästä johtuen meidän pitää aina muistaa että jokaisella alueella on omia luonnonvaroja maisema arvoja matkailuedellytyksiä soveliasta asuinympäristöä hyviä tuotanto olosuhteita ja osaavia ihmisiä jotka pystyvät hankkimaan toimeentuloa myös paikallisista lähteistä

santeri alkiota lopuksi siteeraten

jokaisen tulisi saada kehittää taitojaan jotka hänellä parhaiten ilmenevät ja jokaisen tulisi saada kehittyä ja kilpailla itsensä kanssa läpi elämän

kun tätä keskustelua on tässä seurannut ja kuunnellut niin tässä tulee vähän sellainen olotila miltä puolelta näitä asioita katsoo katsooko oppositiosta vai hallitusrintamasta

tämä on erittäin tärkeä asia ja harmittaa se että on menty tällaisiin isoihin hankintarenkaisiin niin kuin muun muassa minun kotiseudullani järvi pohjanmaan alueella

kun siellä suoritetaan hankintoja niin kouluissa syödään brasilialaista lihaa kun ihan läheltä voitaisiin ostaa kotimaista ruokaa

hallitus päätti elvytyspakettinsa osana myös yritysten kansaneläkemaksun poistamisesta

tämä myönteinen päätös varmistaa että nyt voidaan nopeasti aloittaa sosiaaliturvakomitean ja työmarkkinajärjestöjen ehdottamien työeläkkeisiin ja työttömyysturvaan liittyvien muiden ehdotusten jatkovalmistelu

olennaista on että hallitus painotti investointihankkeiden valinnassa kohteiden hyvää ja välitöntä työllistämisvaikutusta

kohteiden rahoituksessa painotetaan budjettirahoituksen ohella myös muita valtiontaloutta mahdollisimman vähän rasittavia malleja mikä on myönteistä

elvytyspaketti elvytysbudjetti on saanutkin myönteisen vastaanoton lähes kaikista eturyhmistä

sak on kiitellyt panostuksia rakennus ja väylähankkeisiin työnantajapuolella kelamaksun poistaminen on ilahduttanut myös veronmaksajat ovat kiitelleet elvytyspakettia oikean suuntaiseksi

se nostaa kaikkein pienimpien eläkkeiden tasoa

lakivaliokunnan mietintö ei ole yksimielinen niin kuin täällä on jo muutamissa puheenvuoroissa aiemmin todettu ja seuraavassa esitänkin allekirjoittamamme vastalauseen pääsisällön lyhykäisyydessään

mietintöön sisältyvä lakiesitys jatkaa samalla linjalla

perheen sisäisen adoption tarkoituksena on tähän saakka ollut turvata lapselle täysivaltaiset vanhemmat tilanteessa jossa lapsen biologinen äiti tai isä on kuollut

samaa sukupuolta olevien parien oikeus perheen sisäiseen adoptioon saattaa viedä vanhemman myös sellaiselta lapselta jolla on elossa oleva biologinen vanhempi

lapsen tuleminen sisäisen adoption kautta avio tai rekisteröidyn parin yhteiseksi lapseksi edellyttää kaikissa tilanteissa lapsen suhteen katkaisemista olemassa olevaan parin ulkopuoliseen vanhempaan ja hänen sukuunsa

vanhemmuudesta luopumiseen tarvitaan asianomaisen vanhemman suostumus

voi vain arvioida millaisia psyykkisiä seuraamuksia syntyy lapselle jonka vanhempi luopuu häneen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista

nousukauden aikana kun asuntojen kysyntä lähtee voimakkaasti liikkeelle valmistus ei pystykään seuraamaan mukana ja tehdään hyvin paljon kiireellä

sen takia tämä hallituksen ohjelma on nyt ollut erittäin hyvä siinä mielessä että me olemme pystyneet tämän laman aikana myös työllistämään rakennusmiehiä ja tekemään näitä töitä tavallansa pankkoon jo valmiiksi

yleinen elämänkokemus on osoittanut että lapsen aikuistuessa hänelle tulee voimakas tarve selvittää hylätyksi tulemisen syyt ja ottaa yhteys biologiseen vanhempaansa

mutta ed

se on kyllä todella näin että kun me pystymme ennakoimaan asioita ja sijoitamme siihen ennakointiin yhden euron niin sen jälkeen kun vahinko on tapahtunut se vastaa kolmea neljää euroa

entistä monimuotoisemmissa perheissä elävien lasten asema on turvattava vahvistamalla lapsen sidettä vanhempiin ja isovanhempiin sekä sukuun niissäkin tapauksissa joissa lapsi ei asu toisen vanhempansa kanssa

vanha totuus on se että tulipaloa on huomattavasti halvempi torjua kuin sitä sammuttaa tai sen tulipalon jäljeltä korjata niitä vahinkoja

vastalauseen mukaisesti tulen tekemään tämän lakiesityksen toisessa käsittelyssä lakiehdotuksen

arvoisa herra puhemies

täällä on puurakentamisesta jo puhuttu ja minusta se on erittäin tärkeä asia niin että ajattelin siitä muutaman ajatuksen myös tässä omassa puheenvuorossani lausua

suomessa on aina rakennettu puusta koska sitä on ollut helposti saatavilla

maailmalta on todella kiirinyt tietoja siitä että ruuassa on olemassa terveysriski ja lähinnä ulkolaisissa ruuissa

arvoisa rouva puhemies

tämän viimeistään minun mielestäni pitäisi kertoa suomalaiselle kuluttajalle siitä että kotimainen ruoka on puhdasta ja laadukasta ja ennen kaikkea terveydelle erittäin hyvää